poistamalla turhaa byrokratiaa valtio myös säästäisi vuositasolla jopa satoja miljoonia euroja

ylipäätään yhtään mitään tulevaisuuden hyvinvointia ei ole muuten kuin puheissa jos meillä ei ole talous tasapainossa

samalla liian suureksi kasvanut julkinen sektori joutuisi kriittisen tarkastelun alle ja turhien kulujen karsiminen voisi onnistua

ja jotta me saisimme talouden tasapainoon meidän pitää paitsi keskittyä kasvun luomiseen myöskin nyt miettiä miten me helpoimmin saamme ulkomaankaupan tämänhetkisestä vajeesta tasapainoon ja sen jälkeen ylijäämäiseksi

tulee tulee olla kotimainen energia tulee olla vaihtoehtona maahan tunkevalle kivihiilivyörylle

ilmastolain kohdalla olisi nyt erittäin tärkeää muistaa että ilmaston suojelemiseen tähtäävät toimet saattavat lopulta koitua ilmastollemme haitaksi

maa ja metsätalousvaliokunta on mennyt konkretiaan ja yksi asia on että käytetään suomalaisia luonnonvaroja korvaamaan energiantuontia käytetään suomalaisia luonnonvaroja ja huippuosaamista korvaamaan elintarvikkeitten tuontia

ilmastonmuutoksen hillintä liittyy suurelta osalta energian tuotantoon ja käyttöön joten ilmastopolitiikkaa on luotava ja toteutettava selvässä yhteydessä energiapolitiikkaan

omavaraisuuden näivettämisen sijaan meidän tulisi panostaa siihen että parannamme vaihtotasetta pyrkimällä pois riippuvuudesta ulkomaisen energian tuonnista

myöskin tämä voitaisiin helposti puolittaa

tämä tapahtuu vain lisäämällä kotimaista energiantuotantoa ja samalla työllisyyttä ja näin edesautamme koko isänmaatamme ylös taloudellisesta ahdingosta

on ollut mieluisaa kuulla täällä edustajakollegojen positiivisia lausuntoja tämän valiokunnan mietinnön johdosta

tätä mietintöä tätä riistavahinkolakia on käsitelty valiokunnassa kuukausitolkulla ja on kuultu yli kolmeakymmentä asiantuntijaa

eduskunta on joutunut ottamaan sellaisen asennon ja sellaisia tehtäviä tässä lain valmistelussa mitkä eduskunnalle eivät oikeastaan kyllä kuuluisi vaan lain valmisteluhan kuuluisi nimenomaan ministeriölle mutta tässä tapauksessa me olemme joutuneet korjaamaan tai kirjoittamaan kokonaan uudelleen yli kolmekymmentä pykälää

tämä olisi erittäin tärkeää että myöskin ministeri joka on nyt täällä paikalla salissa kuulemassa tämän keskustelun niin niin mä en voi ottaa huomioon jatkossa että ainakaan maa ja metsätalousministeriöstä ei näin huonosti suoraan sanoen valmisteltuja esityksiä enää eduskunnalle tulisi

tämän halusin vain tämän keskustelun tiimoilta lausua

kyllä postipalvelu on katsottava tietynlaiseksi peruspalveluksi suomalaisessa yhteiskunnassa aivan kuten on sähkö taikka teleliikennepalvelut

siksi tällä postipalvelulailla on hirvittävän suuri merkitys

minua jää askarruttamaan nyt erityisesti näitten asiamiespostien tulevaisuus ja se millä tavalla tulevaisuudessa aiotaan nimenomaan tuolla harvaanasutulla maaseudulla jota harvaanasuttua maaseutua on ihan täällä etelä suomessakin paikoin nämä postipalvelut sitten turvata

mutta kyllä hyvät keskustalaiset sisaret ja veljet hyvällä omallatunnolla tekin voitte varmaan nyt todeta että tällä kertaa me olemme saavuttaneet semmoisen pitkäjänteisyyden mitä ikinä voidaan maatalouspolitiikassa saavuttaa tästä seitsemän vuotta eteenpäin

kunhan ensi vuonna näiden kansallisten tukien lainsäädäntö saadaan järjestymään ja ajoissa tänne eduskunnan käsittelyyn me saamme moniksi vuosiksi eteenpäin näistä tukijärjestelmistä selkoa

erityisen tärkeitä ovat ne yhteysvälit joissa ei ole raideliikennettä tukemassa sitä maantietä

mutta puhemies erittäin tärkeää yhtä tärkeää viljelijöille on näitten eurojen ohella tämän hallinnollisen taakan keventäminen

näitä löytyy suomesta muutamia tärkeitä

arvoisa puhemies

pulliainen nosti esiin tärkeän kysymyksen äskeisessä puheenvuorossaan nimittäin sen että tästä erinomaisesta valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta ilmasto ja energiapolitiikasta kohti vähäpäästöistä suomea kyllä melkeinpä jopa puuttuu maatalousosio

elikkä kaikki satamat ja niihin johtavat logistiikkaketjut on pidettävä erityisen hyvässä huollossa ja kunnossa

minä muistuttaisin tässä yhteydessä nyt siitä energiastrategiasta joka hallitukselta tuli

ele oli hyvä keväänä mutta maatalouden osuus oli todella vaatimaton mahtoikohan se olla puolen sivun tai puolentoista sivun verran

herääkin kysymys onko valtioneuvoston piirissä lainkaan maatalouden asiantuntemusta kun näistä energiapoliittisista ratkaisuista siellä väännetään

herra puhemies

tynkkynen tässä totesi että tähän työryhmään joka tätä tulevaisuusselontekoa valmisteli koottiin asiantuntijat eri puolilta ja kun ei maatalouden asiantuntijoita kukaan esittänyt ja niitä ei kukaan keksinyt tähän nimetä niin sen takia maatalouden osuus on jäänyt näin vähäiseksi

mutta se mikä on hyvää nyt tässä on se että ainakin pääministeri puheenvuorossaan kuitenkin on ottanut huomioon että näissä talkoissa tarvitaan kaikki ja että maatalouden ja koko maaseudun metsät ja metsätalous kaiken kaikkiaan mukaan lukien merkitys on todella iso

tynkkynen äsken myöskin totesi että pannaan tämä korvan taakse mitä tässä keskustelussa nyt on tullut esille niin se on hyvä ja me muistamme tämän ja myöskin maa ja metsätalousvaliokunta varmaan lausunnossaan sitten ottaa huomioon sen

täällä tulivat esille petovahinkokorvaukset ja se miten paljon ne ovat nousseet taikka nimenomaan valtion vastuu

se miksi suomessa paperiteollisuudella nyt ei mene kovin hyvin vaikka selluteollisuudella menee aika hyvin johtuu siitä yksinkertaisesti että sanomalehtipaperin maailmanmarkkinahinta on romahtanut ja se on alemmalla tasolla kuin oikeastaan vuosikymmeniin tällä hetkellä reaalisesti alemmalla tasolla sanomalehtipaperin hinta maailmassa

sehän johtuu siitä että muutama vuosi sitten olikohan viime vaalikaudella säädettiin näitten petovahinkojen korvausten osalta valtiolle tämmöinen ankaran vastuun periaate

ja kun suomalaisella sanomalehtipaperiteollisuudella ei ole sitä kilpailuvalttia mitä tässä naapurimailla on kuten esimerkiksi venäjän puolella paperiteollisuus on paljon kilpailukykyisempi monista monista syistä johtuen

nimittäin muistaakseni valiokunta edellytti että tätä tilannetta tarkastellaan ja selvitetään sitten mahdolliset muutostarpeet jos niitä tulee

toinen asia mikä on huomiota herättävä ja josta käydään tätä keskustelua että onko puuraaka ainetta suomesta saatavana

herra puhemies

meillä suomessa poliittisessa kulttuurissa on tullut tavaksi se että asetetaan työryhmiä ja tehdään selvityksiä

puuraaka aineen hinta on nyt ollut niin alhaalla että siitä ei johdu se että sanomalehtipaperiteollisuuden kilpailukyky on heikko

niin on nyt taas asetettu työryhmä josta ministeri on puhunut jo aiemmin ja äskeisessä puheessaankin mainitsi että on asetettu työryhmä ja kun se työryhmä sitten antaa mietintönsä niin sen jälkeen tehdään ratkaisuja

puuraaka aineesta se ei johdu

nyt varmaan näin onkin mutta minua kiinnostaa kovasti ja varmaan meitä muitakin mikä on ministerin ihan oma kanta pidetäänkö kiinni hallitusohjelman kirjauksesta jossa poliisien määrä halutaan pitää vähintään nykyisellä tasolla

edellinen puhuja totesi valittaen että meillä poliittisilla päättäjillä ei ole ollut riittävän selkeää tilannekuvausta tehdessämme näitä taloudellisia päätöksiä mutta minusta meille on jo pitkät ajat vuosikaudet ihan riittävästi kuvattu näitä talouden uhkakuvia ja sen vuoksi olen edellisen puhujan kanssa siinä kohtaa eri mieltä

meillä on ollut ihan riittävät tilannekuvaukset olemassa

tämä euroopan ja voi sanoa koko läntisen maailman taloustilanne on nyt vähintäänkin erittäin vakava ja talousromahdus ja sitä seuraava rahoituskaaos uhkaavat tai sanoisin että tällaiseen tilanteeseen ollaan jo väistämättä joutumassa

useat laskelmat ja asiantuntijoiden lausunnot osoittavat että suomen kansantalouden ja koko valtion kyky kestää toinen viimeksi koetun kaltainen finanssikriisi ja taantuma on vähintäänkin merkittävästi heikentynyt

heikkenevä kauppatase ja kestävyysvajeen epäsuotuisa kehitys heikentävät suomen velan takaisinmaksukykyä samoin sellaiset seikat kuten yhä pienempi kotimaisen raaka aineen osuus metsäteollisuudessamme ja suomen lähes kaikkien malmivarantojen ulkomaalaisomistus merkittävästi syövät kykyämme maksaa yhteinen velkamme joskus takaisin

kestävyysvajeen ennusteessa näkyvät erityisesti väestön ikääntymisestä johtuvien menojen kasvu ja valtion suuren velkataakan lyhentäminen

vajeen täsmällistä arviointia vaikeuttaa koko euroalueen suuri epävarmuus nykyisen talouskriisin pituudesta ja sen syvyydestä

tässä lakialoitteessa ehdotan että lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt tai törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt voitaisiin määrätä pakkohoitoon

käsitykseni mukaan täysin varmaa on siis täysin varmaa että tulossa on paljon pahempaa kuin kukaan on koskaan missään arvioissaan esittänyt

julkisuudessa on toistuvasti uutisia pedofiilien tekemistä rikoksista

herra puhemies

rikoksen kohteeksi joutunut lapsi kantaa vaikeita ja tuskallisia muistoja läpi elämänsä ja joutuu usein läpikäymään vuosien terapian pystyäkseen ylipäätään jatkamaan normaalia elämää

silti viime vuonna ilmestyneen selvityksen mukaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä lankesi keskimäärin ainoastaan puoli vuotta ehdollista vankeutta

rangaistukset lisäksi vaihtelivat melkoisesti eri tuomioistuimissa vaikka teot olisivatkin olleet saman tyyppisiä

euroalueen johtajilla on joidenkin arvioiden mukaan vain viikkoja aikaa torjua talouskatastrofi maailmantalouden tilanne on tällä hetkellä niin epävarma

kansalaisten oikeustaju puoltaa väkivaltarikoksiin ja erityisesti pedofiliaan syyllistyneille nykyistä ankarampia ja pidempiä rangaistuksia

kyse on siitä miten tuomioistuimet lakia soveltavat

euroopan keskuspankin pääjohtaja varoittaa että euroalueen velkakriisistä on tullut jo systeeminen kriisi joka pitkittyessään uhkaa koko maailmantalouden vakautta

yleensä vankeusrangaistukseen tuomittu henkilö ensikertalaisena pääsee ehdonalaiseen vapauteen kärsittyään puolet vankeusrangaistuksestaan ja monesti myös rikoksen uusijat jo kahden kolmasosan vankeusajan jälkeen

pedofiilien käyttäytymistä on tutkittu paljon ja tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että pedofilia on taipumus josta on vaikea päästä eroon

kaikenlaisia keinoja on esitetty julkisen talouden menojen hillitsemiseksi

valtaosa näistä keinoista tässäkin budjettikeskustelussa ja jo valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on nappikauppaa siihen nähden että suomen valtion menot ovat tasapainotusyrityksistä huolimatta useita tuhansia siis useita tuhansia miljoonia suuremmat kuin tulot

pelkällä vankeusrangaistuksella ilman psykiatrista hoitoa ei ole ollut toivottua vaikutusta pedofiliarikollisten käyttäytymiseen

psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri hannu lauerma nosti esille sen että toistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden lääkehoitoa tulisi kokeilla suomessa

hän arvioi että pienen toistuvasti pedofiilisiin rikoksiin syyllistyvän joukon lääkehoito voisi olla kokonaisvaikutuksiltaan hyvinkin myönteinen

lisävelanotto vuosien kuluessa synnytettyjen menoautomaattien rahoittamiseksi on nyt vaarallistakin vaarallisempaa vaikka monet tahot ovat vähätelleet sitä ettei suomen velan taso vielä ole huolestuttava

muualla maailmassa pedofiilien pitkistä hoidoista on saatu hyviä kokemuksia vaikkakaan minkään hoidon tulokset eivät tietenkään ole sataprosenttisia

koko ajan on pidettävä mielessä kestävyysvaje alati heikkenevä huoltosuhde suuri velkamäärämme suhteessa takaisinmaksukykyymme ja maailmantalouden suuri epävarmuus

esimerkkejä pedofiilien kemiallisesta hoidostakin löytyy

laki pedofiliasta tuomittujen rikollisten pakollisesta kemiallisesta kastraatiosta tuli voimaan puolassa vastikään

herra puhemies

eräs keskeisimmistä ja tärkeimmistä keinoista julkisen talouden tasapainottamiseen on hallinnollisen taakan keventäminen ja kaikenlaisen turhan byrokratian karsiminen

tuomioistuimen täytyy ottaa huomioon psykiatrien seksologien ja psykologien mielipiteet päätöstä tehdessään

näin voidaan saavuttaa mittavia säästöjä tulevaisuudessa ja myös suunnata koulutusta ja ohjata työvoimaa oikeisiin tuottavampiin töihin ja niille aloille joilla on nyt työvoimapulaa

jotta pystyisimme suojelemaan lapsia pedofilialta pitäisi olla mahdollisuuksia velvoittaa rikokseen syyllistynyt henkilö pitkäaikaiseen seurantaan ja hoitoon myös rangaistusajan suorittamisen jälkeen

hallinnon keventämisen edellytys on selkeä täsmällinen yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen lainsäädäntö ja sitä me täällä olemme tekemässä

arvoisa puhemies

tässä nyt käsittelyssä olevassa budjetissa ja kaikessa valtakunnallisessa päätöksenteossa on pidettävä kirkkaana mielessä nämä talouden isot linjat

vaikkakin hoito edellyttää pitkäkestoisuutta ja jatkuvuutta ja hoidon kustannukset ovat korkeat jo yhdenkin lapsen pelastaminen pedofiilin uhriksi joutumiselta on riittävä peruste hoitojärjestelmän luomiselle

on erinomaista että sisäministeri räsänen ehtii olla täällä eduskunnassa hallituksen aitiossa kun sisäasianministeriön hallinnonalaa käsitellään

tarvitaan käytännön toimenpiteitä nyt ja nopeasti ja vahvaa varautumista tulossa oleviin paljon pahempiin talouskriiseihin

on tinkimättömän tärkeää että tällaiset teot voida

keskustelu on päättynyt

on erinomainen asia että me nyt saamme käsitellä täällä lähetekeskustelussa vihdoin tätä uutta kemera lakia ja siihen liittyvää pienpuun pieniläpimittaisen energiapuun korjuu ja haketustukea koskevaa lakiesitystä

herra puhemies

kuulemme mediasta jatkuvasti järkyttäviä uutisia seksuaali ja väkivaltarikoksista joista annetut lievät tuomiot todella koettelevat suomalaisten oikeustajua

tämä hallituksen työskentely tässä asiassa on ollut kovin paljon aikaa vievää kun ajattelee minkälaisia muutoksia tuohon esitykseen nyt sisältyy

lisäyksen johdosta vuosi sitten esimerkiksi siis tästä vuosi takaperin poliisin työllistyminen oli erittäin hyvällä tolalla ja kenttätyössä saavutettiin hyviä tuloksia

esimerkki nelosen uutisista

on kuitenkin huhtikuussa ollut mahdollista aloittaa tämän lainsäädännön valmistelu ja kuitenkin meillä on vasta tänään lähetekeskustelu

tai

ja aikataulu kuulostaa varmaan vielä mahdottomammalta kun sanon että huomenna meillä pitää olla valiokunnassa mietintö valmiina

kuulimme myös kuinka itä suomen hovioikeus lievensi kuopion käräjäoikeuden tuomiota miehen tekemästä lapsen raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

tänään jatkettiin ennakkokuulemista ja käytiin valmistava keskustelu saman tien ja huomenna sitten jo on mietintö ensimmäisessä käsittelyssä ja torstaina pitäisi lyödä kiinni

kyllä tämä aikataulullisesti nyt on vähintäänkin kyseenalaista kun on paljon puhuttu lainsäädännön valmistelusta ja on jonkun verran tässä maassa arvosteltu lainsäädännön valmistelun heikkoa tasoa

poliisin toiminta ja määrärahat ovat olleet vuosi vuodelta epätasapainossa ja jollei tätä saada tasapainoon ei sisäisen turvallisuuden tavoitteista kerta kaikkiaan voida pitää kiinni

ja nimenomaan on kiinnitetty huomiota siihen että usein kun hallituksen lakiesitykset tulevat eduskuntaan ne ovat sen verran puutteellisesti valmisteltuja että eduskunta joutuu niitä paljonkin korjailemaan

hätäkeskusten keskittäminen suuriksi yksiköiksi on ollut virhe

nyt tämän lakikokonaisuuden osalta täytyy vaan sitten uskoa siihen että hallituksessa ja nimenomaan maa ja metsätalousministeriössä on lain valmistelu tehty huolellisesti

toteutettu uudistus toi paljon suoraa palautetta kansalaisilta hätäkeskuspalveluiden todellisista puutteista

kun me emme kerta kaikkiaan ehdi tästä aikataulusta johtuen siis kun tämä on budjettilaki ja tämän on tultava torstaina valiokunnasta ulos me emme ehdi kerta kaikkiaan nyt riittävästi paneutua yksityiskohtiin niin ei voi muuta kuin toivoa että että siinä ja siinä siinä ei nyt tapahtuisi isompia isompi ja

tilastokeskuksen mukaan törkeät raiskaukset ja törkeiden lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapausten määrä on lisääntynyt jonkin verran viime vuosina

alueellisten hätäkeskusten keskeisinä ongelmina on pidetty erityisesti paikallistuntemuksen puutetta

virheitä ei virhearvioin tai ettei olisi valmistelussa tehty isoja virhearviointeja koska nyt tällä kertaa eduskunta niitä ei sitten pysty korjaamaan

vain paikallistuntemuksella voidaan taata hyvät ja turvalliset hätäkeskuspalvelut kansalaisille

esimerkiksi raiskaustapauksissa lieventäviä asianhaaroja käräjäoikeuksien ja jopa korkeampien oikeusasteiden mielestä ovat muun muassa raiskauksen lyhyt kesto uhrin pukeutuminen ja humalatila tai vaikkapa tekijän nuhteeton menneisyys ja asian julkitulon tuoma negatiivinen julkisuus

jo edellinen hätäkeskusuudistus toi kasan ongelmia ja heikensi hätäkeskusten toimintakykyä merkittävästi

meillähän on kestävän metsätalouden rahoituslaki nyt voimassa ja sen puitteissa on hoidettu nuoria metsiä

nyt on toteutettu uusia uudistuksia ja on taas toteutettava uusi uudistus joka edelleen keskittää jo entuudestaan kehnosti toimivat alueelliset hätäkeskukset jopa kuuteen suureen yksikköön

jalkoja kun tämä on lajin tämän lakiehdotuksen perusteluissa todetaan yksiselitteisesti miksi tarvitaan tämä pieniläpimittaisen energiapuun korjuu ja haketustuki eli petu laki